kysyisin ministeriltä

tv ja radiomainonnan aikarajan muuttaminen myöhemmäksi ei esimerkiksi poista kaikkein vaikuttavinta alkoholimainontaa viinan käyttöä lasten lähipiirissä ja julkisilla paikoilla kun vanhemmilla ja kaikilla muillakin täysi ikäisillä on mielikuvamainonnan rajoittamisen jälkeenkin mahdollisuus ostaa itselleen alkoholia vaikka millä mitalla

viron viinat juodaan reippaasti lasten silmien edessä kotona ilman minkään sortin rajoituksia ja tämä jos mikä on sitä mainontaa

tutkimustulokset kertovat tämän erittäin selkeästi

globaalissa mediamaailmassa kasvaneet nykynuoret taitavat vain olla edeltäjiään fiksumpia ja käyttää vanhempiaan enemmän omaa harkintakykyä ja maalaisjärkeä

pienen näpertelyn sijaan itse keskittyisin alkoholiasioissa merkittävimpiin asioihin kuten kunnolliseen valistukseen ja alkoholistien hoitokeinoihin jotka tällä hetkellä tässä maassa ovat hyvinkin puutteellisia

suomessa pitäisikin varmasti katsoa alkoholipolitiikkaa avarammin tehdä vertailevia tutkimuksia ja pohtia mitä oikeasti pitäisi tehdä eikä rajoittaa asioita rajoittamisen puhtaasta ilosta

jos ongelmat olisivat rajoituksilla hoidettavissa niin suomessa olisivat varmasti alkoholihaitat minimissään ja kuten historiamme kertoo näin ei ole käynyt eikä varmasti tule käymään jatkossakaan jos tällä menolla jatkamme eteenpäin

jälleen uusi taustatutkimus tai uudet liikuntasuositukset tuskin kuitenkaan ovat täsmäratkaisu suomalaisten saamiseksi sohvilta ylös lenkkipoluille

tavoite liikunnan lisäämisestä on tärkeä ottaa huomioon kaikkien hallinnonalojen toiminnassa ja kysyisinkin ministeriltä mihin toimiin on ryhdytty hallinnonalojen välisen yhteistyön lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi ettei liikuntapolitiikka jää ainoastaan yhden hallinnonalan sisäiseksi puuhasteluksi

useita tunteja kestäneen keskustelun lähestyessä loppua tältä päivältä on selkeästi tarpeen kerrata kehysriiheen liittyviä keskeisiä päätöksiä sillä ne tuntuvat monelta puhujalta unohtuneen kokonaan

eli valtion velkaantumista taitetaan laskuun kestävyysvajetta kurotaan umpeen ja mikä parasta suomeen lisätään työtä kasvua ja työpaikkoja

kasvua ja yrittäjyyttä tukevien toimien lisäksi hallitus kohdensi panoksia työurien pidentämiseen työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä pitkäaikaistyöttömien osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistämiseen

työnteon kannattavuutta parannetaan kasvattamalla ansiotuloverotuksen työtulovähennystä jolloin myös pienempipalkkaisen työn vastaanottaminen on kannattavampaa

riihessä sovittiinkin että keskimääräisiä opintoaikoja lyhennetään ja opiskelijoiden keskimääräistä valmistumisikää alennetaan parantamalla opintotuen kannattavuutta sekä opiskelun ja valmistumisen nopeuttamista tukevilla toimilla muun muassa opintolainavähennystä nostamalla

nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on erityisen tärkeää etsiä ne nuoret jotka putoavat eri mahdollisuuksista ulos ja siksi hallitus on kehysriihessä sopinut parantavansa myös nuorten kuntoutustoimia

vielä kun nuorisotakuun toimet tehtäisiin nuoria velvoittaviksi ja kunnat tietäisivät tasan tarkkaan ympäri suomea miten nuorisotakuu heitä velvoittaa niin olisimme lähes täydellisessä tilassa nuorisotakuun suhteen

talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan työntekijöiden fyysiseen turvallisuuteen vaikuttavat aukioloaikoja enemmän myymälän sijainti sen ympäristö ja asiakaskunta

aukiolon sääntely ei ole tarkoituksenmukaisin väline puuttua näihin ongelmakohtiin

lähes kaikki meistä tekevät päivittäin työ koulu asiointi tai vapaa ajanmatkoja keskimäärin noin kolme matkaa päivässä

kaupunkiseuduilla matkojen ja matkaketjujen toimivuutta parantavat etenkin laadukkaat joukkoliikenteen ratkaisut liikenneväylien laatu ja liikenteen hallinta

selonteon linjaukset ovat kiitettäviä mutta vaativat muutamia tarkennuksia ja kommentteja jotka koskevat muun muassa liityntäpysäköinnin järjestämistä sekä liikennehankkeiden rahoitusta

tällainen kehitys kasvattaisi ymmärrettävästi päästöjä ja heikentäisi kaupunkilaisten viihtyvyyttä

tämä tosiasia näkyy myös selonteon linjauksissa joissa vaaditaan kaupunkiseutujen maankäyttöä tiivistettäväksi entisestään sekä pyritään lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta

erityisen iloinen olen myös helsinkiriihimäki rataosan kapasiteetin lisäämisestä helsingin ratapihan toiminnallisesta parantamisesta sekä kehä ykkösen ja kehä kolmosen parantamisesta

merkittävää on myös se että liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden takaamiseksi hallitus on tehnyt periaatepäätöksen kolmesta seuraavalla hallituskaudella käynnistettävästä ratahankkeesta joista merkittävin on pisara rata

päätös ei ole tärkeä ainoastaan helsingille vaan siitä hyötyy koko muu suomi kun kauko tai tavarajunien ei enää tarvitse ruuhkien vuoksi odotella pääsyä helsingin ratapihalle tai sieltä pois

liikenteen sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta olisi tärkeää että helsingin seudun alueella voitaisiin viimein avata kilpailutus lähiliikenteestä tai sen osista

hsl on ilmoittanut jo aiemmin valmiutensa huolehtia koko kilpailuprosessista minkä vuoksi en näe mitään järkeen perustuvia esteitä kilpailutukselle

yhtä lailla on tärkeää ratkaista kuka jatkossa isännöi liityntäpysäköintiä ja kuinka pysäköintipaikkojen rakentamisen ja ylläpidon kustannukset jaetaan

oikeusministeriön työryhmä päätyi kesällä ehdottamaan rikostaustan tarkistamismenettelyn laajentamista vapaaehtoistoimintaan silloin kun vapaaehtoiset ovat suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa

tämä on erittäin tärkeä askel ja sen taustalla on muun muassa eun direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta

tähän liittyen kysynkin ministeri henrikssonilta

onko tätä asiaa mietitty ja onko tähän mahdollisesti tulossa muutos

kun nyt vauhtiin on päästy niin helppo sääntelynpurkutoimenpide olisi poistaa päivittäistavarakaupassa myytäviltä alkoholijuomilta valmistustapaan liittyvä keinotekoinen rajoitus ja tämä asia löytyy muun muassa kokoomuksen norminpurkulistalta

arvoisa herra puhemies

mielestäni on suomen ja kaikkien suomalaisten etu että vastustuksen ja valittamisen jopa ylimielisyyden sijaan teemme hartiavoimin töitä talouskriisin ratkaisemiseksi

lisäksi se tarkoittaa pysyvän vakausmekanismin tarpeellisuutta

on aivan totta että vaikeat tukiratkaisut tuntuvat suomalaisista epäoikeudenmukaisilta ja on täysin aiheellista kysyä miksi maksaa toisten holtittomasta elämästä aiheutunutta laskua

mutta uskokaa ei kukaan tee näitä päätöksiä hymyssä suin vaan yksinkertaisesti sen vuoksi että välttyisimme entistä ikävämmiltä seurauksilta

vain olemalla täysivaltaisena euromaana mukana vahvemman euroopan rakentamisessa voimme turvata suomalaisen työn yrittäjyyden ja hyvinvoinnin jatkumisen tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

on välttämätöntä että nuorten ei tarvitse jäädä tyhjän päälle keskeyttäessään tai päättäessään koulun tai ollessaan työllistämistoimenpiteiden ulkopuolella sillä juuri palvelujen väliin putoaminen muodostaa nuorille merkittävän riskitekijän

aivan viime päivinä saimme lukea uutisia siitä kuinka jatko opintojen ulkopuolelle heti koulun päättymisen jälkeen jääneiden osuus jatkoi kasvuaan viime vuonna

nuorisotakuun tavoite on tänä päivänä entistä tärkeämpi ja ajankohtaisempi

osa nuorista on jo valmiiksi niin syrjäytyneitä että he tarvitsevat nuorisotakuuta monipuolisempaa tukea ja opastusta ja näitä nuoria on autettava kaikin mahdollisin keinoin

toinen huolestuttava joukko ovat ne nuoret jotka ovat terveitä ja työkykyisiä mutta ovat jostain syystä katsoneet yhteiskunnan velvollisuudeksi elättää itsensä laittamatta tikkua ristiin

koska hallituksen yhteiskuntatakuuseen ei toistaiseksi liity velvoitetta vastaanottaa tarjottavaa toimenpidettä on houkutus jäädä passiiviseksi toimeentulotuen vastaanottajaksi vastaisuudessakin näitten nuorten kohdalla liian suuri

nuoria on motivoitava ottamaan vastuuta omasta elämästään ja on pidettävä huolta siitä että he myös saavat riittävästi tietoa ja opastusta tarjolla olevista työ ja koulutusvaihtoehdoista sekä myös oikeasti tarttuvat niihin

tässä työssä ensi vuoden budjettiin sisältyvät panostukset syrjäytymisvaarassa olevien nuorten oppisopimuskoulutukseen ovat hyvä alku

talouden tasapainotus uuden kasvun rakentaminen sekä nuoriin ja ikäihmisiin panostaminen ovat välttämättömiä asioita mikäli haluamme myös tulevaisuudessa puhua hyvällä omallatunnolla suomen hyvinvointivaltiosta

yhtä lailla merkittäviä ovat budjetin kasvupanostukset joiden avulla hallitus ei tyydy ainoastaan seuraamaan kansainvälistä talouskehitystä vaan pyrkii aggressiivisesti luomaan maahamme uutta kasvua

arvoisa puhemies

kenellekään tuskin tulee uutena tietona se että väestön ikääntyessä koko ajan pienempi työikäisten joukko kantaa verotuloillaan kasvavan vanhusikäisen väestön ja lasten palveluiden tarvitseman rahoituksen

olen erittäin iloinen siitä että hallituksemme kantaa aidosti vastuuta nuorista ja siitä että suomalaiset nuoret pääsevät koulutuksen ja työn kautta työelämään kiinni eivätkä jää ajelehtimaan

nuorisotakuu tulee siis täysimääräisesti voimaan ensi vuoden alusta ja kuten kaikki tiedämme sen tavoitteena on varmistaa että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja tulevat sen myötä osalliseksi yhteiskuntaan

olisin jatkanut edustaja matikainen kallströmin loistavaa puheenvuoroa

kaikenikäisten suomalaisten liikkumattomuus on oikeasti erittäin vakava kansallinen ongelma josta puhetta on kyllä riittänyt myös tässä salissa vaikka muille jakaa ja nyt jos koskaan olisi vihdoin se korkea aika siirtyä puheista tekoihin ja kysyisinkin ministeri arhinmäeltä

hallitus käynnistää siis kokeilun jonka tavoitteena on käytännön keinoin parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen

myös työpajatoimintaa etsivää nuorisotyötä ja muita alhaisen kynnyksen väyliä ammatillisessa koulutuksessa kehitetään täydentävinä työmarkkinoille siirtymisen väylinä jotka tavoittavat muuten koulutuksen ulkopuolelle jäävät ryhmät

nuoria on motivoitava ottamaan vastuuta omasta elämästään ja on pidettävä huolta siitä että paitsi että he saavat riittävästi työ ja koulutuspaikkoja he myös oikeasti tarttuvat niihin

kuitenkin poliisin resurssit ovat jo nyt erittäin vähissä eivätkä prostituutioon liittyvän rikollisuuden tutkimiseen täyskiellon myötä nykyiset resurssit riittäisi alkuunkaan

suomessa keskustellaan työuran pidentämisestä ja eläkeiän nostosta mutta samaan aikaan yhä useampi suomalainen elää erilaisten tulonsiirtojen varassa